kun katsoo harva se viikko esimerkiksi lehtiä taikka sitten internetiin laittaa hakusanaksi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö raiskaus joitain muita hakusanoja niin löytyy lukuisia tuloksia joissa tuomio on ollut lopulta ehdollinen

minun mielestäni malli on oikea että lähdetään siitä että suomalainen työ olisi tulevaisuudessakin kannattavaa ja työnteko olisi aina meille suomalaisille kannattavaa

pitäisikö tämä kuitenkin pohtia niin tarvitaanko keskittymää vai miksi se ei riittäisi että se olisi kaikilla jotka tulevat toisen vuokratilaan on sitten vaikkapa sentyyppinen paikka jossa on huoltoasema ja naapurissa sitten toimisi ulkopuolisen pitämä kahvila niin taattaisiin lailla oikeus

kyllä nämä ovat vastoin suomalaisten käsitystä oikeudenmukaisista rangaistuksista ja sen takia itse toivon että näitä asioita viedään eteenpäin

kyllä se lähtee myös siitä että yritysverotuksen pitää suomessa olla tulevaisuudessakin sellaisella pohjalla että maamme kilpailukyky säilyy ja näitä tuotteita palveluita on järkevää myös suomessa tuottaa eikä niin että noiden kaikkien työpaikkojen annettaisiin ulkomaille siirtyä mikä tapahtuisi hyvin vahvasti jos työn verotukseen painopistettä enempi siirrettäisiin

muun muassa edustaja kari tolvanen on tehnyt asiasta esityksen täällä eduskunnassa ja jo aiemminkin asiasta on puhuttu ja toivon että tämä nyt otetaan vakavasti

eli tietyllä tavalla niin kuin tämän lain perusteluissa tuodaan esille että heikomman asemaa turvataan yli sopimuksenteon toivoisin että se pohdittaisiin myös niin että jopa sellaisessa tilanteessa kun samassa paikassa toimii ainoastaan kaksi yritystä tämä sama etu säilyisi

meillä tarvitaan tiukennusta varmasti asteikkoihin mutta myös sitä että oikeuskäytänteitä muutetaan niin että otetaan tuota asteikkoa käyttöön

arvoisa puhemies

rönni totesi että lapsistaan välittävät eivät toimi näin

meillä on aika lailla yleiseksi tavaksi muodostunut se että rangaistukset asemoidaan sinne haarukan alapäähän ja se ei ole suomalaisen oikeustajun mukaista

eivät varmasti toimikaan mutta lakia tarvitaan tietysti silloin ja niitä varten jotka eivät ajattele itse eivätkä välitä lapsistaan

arvoisa puhemies

itse toivon että tulevaisuudessa suomessa päästään siihen että kauppias ja kauppa itse saa päättää sen koska kauppoja pidetään auki ja tämä laki sitten turvaa kaikille sen oikeuden yhteen vapaapäivään

haluan arvoisa puhemies että myös tulevaisuudessa paremmin kiinnitettäisiin huomiota tuohon itse uhriin tekijän sijaan uhriin hänen perheeseensä läheisiinsä ja siihen koko oikeudenkäyntiprosessiin niin että se hoidettaisiin tuon lapsen taikka sitten raiskatuksi tulleen aikuisenkin osalta niin että hänen haavojaan ei enää revittäisi uudestaan auki ja näitä kohtaamisia oikeussaleissa pystyttäisiin viemään eteenpäin sellaisella tavalla että tuo paraneminen ja hoidon eteenpäinvieminen onnistuisi

tasokorotuksia on tehty lapsilisiin ja eläkeläisten verotus on oikaistu tällä hallituskaudella ja nämä ovat arvoisa puhemies olleet sinivihreän hallituksen arvovalintoja

mutta itse näin tässä lakiehdotuksessa paljon hyvää ja minun mielestäni tämä on mennyt niistä lähtökohdista hyvään ja oikeaan suuntaan niin kuin ed

rönni toi esille että muun muassa nämä katsomot ovat sellaisia paikkoja jotka aivan luonnollisesti ovat sellaisia joihin ei tupakointi kuulu

mutta sen sijaan konsertit ja tämän tyyppiset ulkoilmatapahtumat ovat usein aika vaikeasti valvottavia ja on mielenkiintoista nähdä miten tässä tullaan etenemään kohti sitä tupakoimatonta suomea jonka ainakin osa on asettanut tavoitteekseen

zyskowiczin kanssa siitä että lastensuojelu on sellainen asia jonka pitää kaikessa toiminnassamme olla ohjenuorana ja siinä mielessä tietysti näitäkin säädöksiä on pohdittu

arvoisa puhemies

se on iso muutos myös että luovutaan siitä että rakennuttajan yleishyödyllisyysvaateesta siirrytään hankekohtaiseen yleishyödyllisyysvaateeseen ja tällä pyrimme saamaan lisää toimijoita ja rakentajia tällekin puolelle

toisena mitä on myös keskusteluissa ollut esillä on ollut se voisiko samassa talossa ehkä vähän tulen edustaja myllerin kanssa samoille ajatusmaailmoille olla myös omistusasuntoja ja myös tämäntyyppistä tuotantoa

meillä on tämänsuuntaisia ongelmia monissa pienemmissä kunnissa myös pienemmissä kaupungeissa että ei löydy riittävästi tarvetta esimerkiksi omistuskerrostalolle ja niitä ei saada rakennettua

mutta jos se voisi olla tällainen malli missä olisi erilaista asumista samassa talossa niin ratkaisu voisi löytyä joko eri kerroksia eri rappuja tai sitten siellä tyytyväisesti sekaisin

siitä on hyvät kokemukset asuntoministeri vapaavuoren ajalta ja kun se ei viime kaudella sosialidemokraateille kelvannut niin tilastot kertovat sen mitä tapahtui silloin asuntotuotannossa ja mitä tapahtui vuokrissa

arvostettu puhemies

eduskunnan avustajajärjestelmää ulkopuolelta eduskuntaa arvostellaan usein mutta itse näen että he tekevät erittäin arvokasta ja hyvää työtä

itse olen nyt kohta kahdeksan vuotta saanut olla kansanedustajana mutta tiedän sen että aikanaan ei ollut tällaista tiedon määrää ei tällaista yhteydenottojen määrää kuin tänä päivänä minkä sosiaalinen media sähköpostit ja kaikki muut järjestelmät ovat luoneet

sen takia kansanedustajien työ on tullut erityyppiseksi niin kuin on varmasti ministereiden työ niin kuin ovat tulleet yrityksissä erilaisten työntekijöiden työt

itse haluan eduskunnan pöytäkirjaan kirjattavan selkeästi sen että jos tätä järjestelmää nyt joku eduskunnassa haluaa muuttaa niin tärkeintä on se että kustannukset eivät saa nykytilanteesta nousta

jos näitä avustajia nyt väkisin halutaan siirtää eduskuntaryhmien alaisuuteen niin silloin vastaava summa tulee löytää säästöä sieltä missä he tällä hetkellä hallinnollisesti ovat

kun laskemme tästä mitä se tarkoittaa eduskunnan menoissa kaiken kaikkiaan niin ei se ole missään suhteessa siihen mitä tällä hetkellä me kaipaamme tehokkuudesta ja muusta läpi koko yhteiskunnan

itse pidän ehdottoman tärkeänä että kustannukset eivät saa eduskunnassa kokonaisuutena nousta

arvoisa puhemies

toivotaan että tulevaisuudessa yhä useammassa koulussa ja laitoskeittiössä on lähellä tuotettua ruokaa on se sitten luomua tai muuta

arvoisa puhemies

tämän päivän kuumat puheenaiheet ovat näkyneet tässä keskustelussa ja näkyvät myös työ ja elinkeinoministeriön budjetissa ensi vuodelle

nyt on paljon tehty parannuksia että lähivedet eivät pilaantuisi mutta siellä on myös kirjaus siitä että lähdetään selvittämään vastuuta jo pilatuista lähivesistä

isona kysymyksenä budjetti ottaa vahvasti kantaa ja kantaa myös vastuuta energiapolitiikalla tarttuu työllisyyshaasteeseen niin lomautusten rakennemuutosalueiden kuin myös kohtaanto ongelman ja koulutuspolitiikankin näkökulmasta sekä tarttuu oikealla tavalla hyödyntämään myös yrittäjyyttä tässä tilanteessa

olen äärimmäisen tyytyväinen että ministeri pekkarisen johdolla kansallisen innovaatiostrategian vaikutus näkyy jo nyt tekoina tässä budjetissa ja pian myös vahvasti ihmisten arjessa ja tulevaisuudessa

se on maamme menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää

kiitollinen täytyy myös olla siitä että holhoavasta otteesta ollaan siirtymässä entistä vahvemmin myös tällä sektorilla kysyntä ja asiakaslähtöiseen lähestymiseen

nyt on syytä etsiä järkeviä ratkaisuja ja uusia toimia ja olla valmis tarttumaan myös uusiin ideoihin

arvoisa puhemies

se on aivan oikea ratkaisu tässä taloudellisessa tilanteessa

arvoisa puhemies

työllisyys ja yrittäjyyspolitiikan painopisteitä ensi vuonna ovat myös työmarkkinoiden kohtaanto ongelmiin vastaaminen työttömyyden vähentäminen sekä uuden yrittäjyyden lisääminen ja yritysten toimintaympäristöjen parantaminen

onkin äärimmäisen tärkeää ja haastavaa osata hoitaa nyt näitä asioita oikealla tavalla

haasteelliseksi tämän työn tekee ennen muuta se että alueelliset erot ovat suomessa varsin suuria jopa puhuttaessa etelä suomesta jopa yksittäisten maakuntienkin sisällä samaan aikaan

onkin hyvä että esimerkiksi työvoimapoliittista aikuiskoulutusta räätälöidään nyt entistä paremmin vastaamaan yritysten ja myös näiden erilaisten haasteiden kanssa painivien alueiden tarpeita

samaan aikaan kun toinen alue näinkin eteläisessä suomessa ja näinkin lähellä toista painii rakennemuutoksen kourissa toinen alue on kaikesta huolimatta tästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kovan työvoimapulan taikka vähintäänkin lähestyvän työvoimapulan haasteen edessä

mielestäni meidän täytyy ymmärtää nyt yrittäjyyden haasteet oikealla vakavuudella

tämä koskee muun muassa ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisen helpottamista johon myös ollaan ensi vuoden budjetissa aivan oikein

edustaja onnittelin

lo väkevämpänä kuvattua jos

arvoisa puhemies

kyllä luovan työn tekijöiden maksujen osalta on vaikea löytää mitään hyvää perustetta minkä takia ministeri wallin tässä ei toimita

hyvitysmaksujärjestelmän tulot ovat romahtaneet ja kyllä se syy on se kolmas eli nämä uudet laitteet jotka eivät ole hyvitysmaksujärjestelmän piirissä

ainakin tässä tapauksessa johon itse viittasin todettiin julkisuuteen että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin päästää kyseinen henkilö muutaman vuoden istumisen jälkeen vapauteen

ei olisi kauhean isosta maksusta kyse jos se jyvitettäisiin tälle kaikelle uudelle teknologialle että saisimme kasaan sen luovan työn tekijöille kuuluvan potin

haluan antaa tukeni viime viikolla inarissa eduskunnan delegaation kanssa vierailleena saamelaisten kielipesätoiminnan puolesta

ja fakta on se että jos tuo tulopohja rapistuu niin kuin se nyt on rapistunut lasku tulee jollain toisella tavalla joka tapauksessa meidän valtion ja kuntien niskaan taiteilijoiden tulopohjan heikentyessä

saamelaiset ovat eun ainoa alkuperäiskansa ja minun mielestäni vaikka taloudessa on tiukkaa niin meidän pitäisi tällaisesta asiasta nyt huoli kantaa yhdessä

kysynkin teiltä ministeri milloin tässä asiassa tulee tuo teidän esityksenne että taiteilijoiden tulopohja saadaan jälleen vankemmalle pohjalle

nyt tällä kielipesätoiminnalla on pystytty elvyttämään kieltä ja jos tuo leikkaus joka nyt on esitetty toteutetaan niin se tarkoittaa sitä että otamme jälleen askeleen taaksepäin

arvoisa puhemies

siitä kiitos poliisiministeri räsäselle

itse olen erityisen huolissani terroristijärjestöihin ja siihen terrorismin torjuntaan liittyvästä lainsäädännöstä ja resursoinnista

meillä on tulossa laki joka estää kouluttautumisen terrorismirikoksiin mutta esimerkiksi terroristijärjestöön kuulumista ei olla suomessa kriminalisoimassa

kysyisin ministeri räsäseltä

näyttää siltä että kun ministeri brax tekee erinomaisen esityksen se kääntyy myös opposition suussa me muotoon mutta kun joltain muulta ministeriltä tulee teidän mielestänne ei niin hyvä esitys niin sitä kyllä sitten moititaan monin sanoin ja sanotaan että miksi te teette näin

kiuru ministeri braxille ja tälle hallitukselle joka tämänkin asian on nyt eteenpäin viemässä

mutta toki on hienoa että myös oppositio on tässä asiassa vahvasti yhtenä rintamana viemässä asiaa eteenpäin sillä lähisuhdeväkivalta on erittäin vakava yhteiskunnallinen ongelma ja tähän kun lasketaan mukaan perheessä ja parisuhteessa ja lähisukulaisten kesken ja nyt myös työpaikalla tapahtuneet väkivaltatapaukset puhutaan hyvinkin isosta joukosta

poliisin ennalta ehkäisevä vaikutus on tällä hetkellä aika suurella koetuksella pitkien etäisyyksien suomessa

arvostettu puhemies

on hyvä että keskustellaan tästä millä tavalla suomessa poliitikot suhtautuvat euroopan unioniin ja euroopan unionin yhteisiin toimiin esimerkiksi siinä mitä venäjä on tehnyt ukrainassa millä tavalla se on loukannut itsenäisen valtion rajoja lähtenyt sodankäyntiin siellä ja myös vallannut osan ukrainaa itselleen ilman laillisia perusteita

meillä on toki alueita joilla viime vuosina on poliisimiesten määrää pystytty nostamaan mutta se on tapahtunut nimenomaan näiden harvaan asuttujen alueiden kustannuksella

tällä hetkellä kyllä tuolla maaseudulla vaikka ei kovinkaan kauaksi täältä pääkaupunkiseudulta mentäisi jopa pienten kaupunkien lähialueilla poliisin näkeminen on aika harvinaista herkkua sanoisin itse sillä poliisiauton näkyminen katukuvassa luo meille turvallisuudentunnetta mutta myös on erittäin tärkeä ennalta ehkäisevä tekijä

ehkä tässä keskustelussa aika paljon on edelleen puhuttu väkivallasta jossa uhrina on nainen

näin toki hyvin usein on ja on oikein että naista puolustetaan mutta lähisuhdeväkivallassa erittäin isossa roolissa on myös lapsiin kohdistuva väkivalta mutta myös kasvavassa määrin miehiin kohdistuva väkivalta

toki ruotsin poliisin tiedämme ja siellä kävi niin että vaikka poliisimiesten määrää nostettiin ratkaistujen rikosten määrä väheni eli aina pelkästään tuo määrän korottaminen ei ole ratkaisevaa

jollain tavalla tätä lakiesitystä lukiessani nousi väistämättä mieleen länsi uudenmaan hätäkeskuksen päivystäjän vastaus miehelle joka soitti ja kertoi lähisuhdeväkivallasta

sisäministerillä ei todellakaan ole helppo tehtävä mutta ei ole monella muullakaan ministerillämme tässä talouden vaikeassa puristuksessa

tuo hätäkeskuspäivystäjä vastasi

jotain se kertoo siitä suhtautumisesta joka kuitenkin tänä päivänä vielä tämän tyyppiseen väkivaltaan on ja se kertoo minun mielestäni hyvin paljon myös siitä millä tavalla me miehet suhtaudumme siihen

mutta toivon että tällaisesta sisäisestä turvallisuudesta mikä on nyt tietyllä tavalla uhattuna ja vähän järkkyykin ei liialti leikattaisi vaan pystyttäisiin menemään vastuullisesti eteenpäin

viime heinäkuussa tämä asia nousi julkisuuteen

sirnö toi esille että pitäisi rohkeammin itse kunkin uskaltaa kysyä ja puuttua näihin asioihin

elimistö ei kestä se tuntuu pettävän alta kokonaan

arvoisa puhemies

oikeastaan tässä vielä ymmärtääkseni joku puheenvuoro on varattuna

toinen nuori kirjoitti lähes vuosi sitten näin

jos ministeri paikalla on ja onkin haluaisin oikeastaan vielä nostaa esille sen millä tavalla arvoisa ministeri voisimme puuttua myös henkiseen väkivaltaan eli henkiseen lähisuhdeväkivaltaan joka on myös erittäin vakava osa suomalaista yhteiskuntaa

hirveet laskut muutaman tunnin päästä vetämisestä ja mulla ainakin kesti pitkään aluks hirvee päänsärky myöhemmin seuraavana päivänä sit oli hirveet keskittymisvaikeudet kesti tunnin kun liikutin hiirtä monitorin toisesta laidasta toiseen

kolmas nuori

tätä itse asiassa tapahtuu myös parisuhteissa suunnasta toiseen ja tämä on sellainen kysymys mitä on varmasti hyvin vaikea ratkaista ja lähestyäkin ja löytää siihen sellaisia keinoja joilla voisimme siihen puuttua

samana päivänä helsingin sanomat kirjoitti

helsingin huumepoliisin mukaan seksihuumeeksikin kutsuttu mdpvtä oli ollut suomessa markkinoilla tuolloin jo noin vuoden ajan

arvostettu puhemies

tässä salissa on tänään puhuttu monesta aiheesta myös liikunnasta ja urheilusta mutta niistä aika paljon vähemmän kuin monesta muusta myös tärkeästä asiasta

siihen täytyy olla tyytyväinen

arvoisa puhemies

erittäin hyvä asia lopuksi on se että tämä ulotetaan nyt myös työpaikalla tapahtuviin väkivaltatekoihin

rainiala totesi myös

tällaisissa huumeissa aineet yritetään jo valmistusvaiheessa valita siten ettei siitä tule huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta

mutta tämä äsken ministerin esille tuoma hänen äitinsäkin esillä pitämä ongelma

näin sairaaloissa ensiavussa vastaanotoilla on sellainen johon on huomattavasti vaikeampi puuttua ja joka tapahtuu sairaaloissa ensiavussa vastaanotoilla lääkärin tai hoitajan luottamuksellisessa työsuhteessa tai sitten missä on myös hyvin yleistä että on väkivaltaa seurakunnissa joissa papilla ja seurakuntalaisella on sellainen suhde että papin on ehkä hyvinkin vaikea lähteä sitä asiaa eteenpäin viemään

erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi luokiteltavia amfetamiinia ja kokaiinia muistuttava aine luo käyttäjälle euforian tunnetta ja lisää seksihaluja mutta sillä on myös rajuja sivuoireita kuten pelkotiloja päänsärkyä ja ahdistuneisuutta

myös esimerkiksi hevosurheilussa johon totopelaamisen rahat menevät leikkaus on ollut tänä vuonna merkittävän suuri